se tuo maahanmuuttopolitiikkaan lainsäädännöllisiä parannuksia ja erityisesti perusteettomat hakemukset ja väärinkäytökset saadaan mahdollisuuksien puitteissa karsittua

kaikkiaan sitoutuminen laajan turvallisuuden ajatteluun ei selonteossa riittävästi toteudu eikä avaudukaan vaikka turvallisuudesta huolehtiminen on erittäin paljon muutakin kuin sotilaallista turvallisuutta

esitys perustuu ainakin oletan siihen että tehtiin selvitys pohjoismaisesta turvapaikkajärjestelmästä ja tämän jälkeen kävi ilmi että ei ole olemassa pohjoismaista turvapaikkajärjestelmää mutta on selkeästi mahdollisuus vähentää suomen houkuttelevuutta turvapaikanhakijoiden piirissä

ilmastonmuutoksenvastainen työ itämeri alueen yhteistyö kehitysyhteistyö ja ylikansallisten talousrakenteiden demokratisoituminen ovat turvallisuustyötä parhaimmillaan

tällaiset tekijät on mahdollisuus lainsäädännöllisesti myöskin karsia ja näihin tekijöiden karsimisiin nyt tällä ulkomaalaislain muuttamisella on lähdetty

oleskeluluvan hakijan iän selvittämiseksi tehtävillä oikeuslääketieteellisillä tutkimuksilla saadaan jatkossa selkeämmät tiedot hakijan iästä ja hänen tietojensa oikeellisuudesta

jatkossa tämä tutkimus edellyttää kuitenkin hakijan suostumusta mutta mielestäni on hyvä että siihen on liitetty kuitenkin vaatimus siitä että mikäli hakija kieltäytyy tutkimuksesta häntä kohdellaan hakemuksen käsittelyssä täysi ikäisenä hakijana

on kuitenkin tarpeen kuten ministeri itsekin korosti että tämä ei johda siihen että turvapaikkahakemus tullaan kokonaan hylkäämään

lisäksi perheenyhdistämistä koskeviin pykäliin ollaan tekemässä muutoksia

kasvattilasten osalta tullaan jatkossa siis esittämään luotettavaa selvitystä jonka pohjalta voitaisiin todistaa että tämä kasvattilapsi on ollut oikeassa huoltosuhteessa tähän niin sanottuun perheenkokoajaan

on tärkeää siis että voimme varmistaa tehokkain eväin että kasvattilapsen asemassa suomeen tulevat lapset ovat tosiasiallisesti tämän muodostuvan perheen jäseniä

arvoisa puhemies

aloitetaanpas tällä tuulivoima asialla kun se on vielä tuoreessa muistissa

ministeri niinistö jo edustajien kysymyksiin siitä hyvin vastasi mutta haluan vielä edustaja kerolalle pekkariselle ja tynkkyselle muutamia asioita kommentoida

onkin syytä valiokunnassa nyt tarkkaan tutkia voiko syntyä tilanteita joissa lapsen kohdalla perheenyhdistämisen epääminen johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin silloin jos perusteena on esimerkiksi väärien tietojen antaminen

me olemme noin pari vuotta tienneet missä tuulee ja se tietenkin kertoo siitä että meillä on vielä aika paljon tekemistä siis sillä tavalla tienneet että me todella tiedämme että me emme tee valekaavoja

meidän iso ongelmamme on vieläkin se että samaan aikaan kun me merkitsemme että no niin tähän voitaisiin rakentaa meillä on lukuisia esteitä mistä syystä nämä kaavamerkinnät saattavat osoittautua ajan kuluessa kuitenkin valekaavoiksi

tässä esitetään myös että perhesiteen perusteella alaikäiselle lapselle myönnettyyn oleskelulupaan tehtäisiin muutoksia

mielestäni on hyvä että otetaan nyt käyttöön se että oleskeluluvan myöntäminen alaikäiselle lapselle perhesuhteisiin vedoten edellyttäisi jatkossa sitä että lapsi olisi alaikäinen sinä päivänä kun tämä oleskelulupa tullaan ratkaisemaan ja että tämä koskisi myös tilanteita joissa perheenkokoaja on alaikäinen

kaavoituspuolella me nyt pyrimme siihen että mahdollisimman nopeasti me saisimme myöskin maakunnat maakuntaliitot tekemään omat vaihekaavansa kuntoon mutta myöskin edistetään jokaisen kunnan omia pyrkimyksiä tällä puolella

iso haaste on se siinä kun me olemme taloudellisesti halunneet tukea syöttötariffien kautta että tämä projekti liikkuu eteenpäin niin siinä samassa meidän iso ongelmamme on se että nyt on myöskin valtava paine että mahdollisimman nopeasti saataisiin rakentaa mikä on tärkeää ja sitä me kaikki tuemme

lisäksi ministerin tuomassa ehdotuksessa ehdotetaan että oleskelulupa perhesiteen perusteella voitaisiin jättää myöntämättä jos olisi aihetta epäillä että tämä perustuu vääriin tietoihin tai epärehellisyyteen henkilön antamasta henkilöllisyydestä

samalla meillä ei ole olemassa todellisuudessa vielä sellaisia niin nopeasti syntyviä kaavoja tässä tilanteessa ja siitä on oikeasti suuri huoli

arvoisa puhemies

niin kuin aikaisemmin meillä on ollut lainsäädäntö jossa kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saaneen ulkomaalaisen perheenyhdistäminen on tapahtunut toisella tavalla

me olemme omalta osaltamme tuulivoimakaavoitukseen liittyvässä oppaassa lähteneet nyt siitä että tähän asiaan ei haettu opastasolla vielä vastausta

jatkossa esitetään että näissä tilanteissa tarvittaisiin riittävä toimeentulo jossa perhe on muodostettu jos mennään tilanteeseen jossa perhe on siis muodostettu vasta ulkomaalaisen suomeen tulon jälkeen

seuraava kokonaisuus jonka avasi jo valiokunnan puheenjohtaja ja sen jälkeen jaoston puheenjohtaja väätäinen

minusta on nyt hyvä että valiokunnassa tätä harkitaan ja tuntuu ainakin tässä tapauksessa että vaikka aikaisempi lainsäädäntö lähti siitä että annettiin poikkeus tämän toimeentulon suhteen kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien osalta niin ainakin tältä tuntumalta tuntuu että tämä voisi olla mahdollista

se on suuri poliittinen kysymys avataanko tämä eun ulkopuolinen maahanmuutto ja tämä työlupamenettely sillä tavalla jota nyt hallituksessa kovasti suunnitellaan

kyllä me tarvitsemme ja minä kiitän myöskin molempia tahoja siitä että te olette nostaneet esiin sen että kehysriihi on se paikka jossa me joudumme miettimään sen mitoituksen näille tuleville toimenpiteille

aivan lopuksi arvoisa puhemies viittaan siihen että turvapaikanhakijan työnteko oikeuteen on tulossa nyt tällä lainsäädännöllä rajoituksia

se on todella kova juttu suomalaisten työttömien kannalta ja minä todella toivon malttia tähän keskusteluun ettei lähde lapasesta

olen samaa mieltä myöskin siitä minkä edustaja myller nosti esiin nimittäin siitä haluammeko että valtion tuki tulee ohjautumaan asukkaiden hyväksi

sitten minun on todettava myöskin että jokainen meistä jo nyt tietää myös me sosialidemokraatit että ensi vuodelle määrätyt varat tämän kotouttamisen hoitamiseen ovat aivan liian pienet

kyllä minusta olisi tärkeää että tutkisimme nyt kuitenkin sen väitteen joka on esitetty muun muassa vähemmistövaltuutetun taholta että meidän kaikkien etu siis olisi että turvapaikanhakija pääsee töihin mahdollisimman aikaisin

se on selitys myöskin edustaja mäkelälle että meillä ei ole sellaisia tarjokkaita jotka tulisivat yleishyödyllisyyslain puitteissa rakentamaan niitä asuntoja joiden pitää olla tässä hintaluokassa

näiden yksittäisten korjausliikkeiden jälkeen jotka oli pakko tehdä heti keskeinen kysymys on kuinka paljon lisätalousarviossa pitää laittaa tähän jatkossa rahaa ja minkälaisilla kotouttamisohjelmilla me oikeasti menemme

vähemmistövaltuutettuhan on katsonut että työnteko oikeuden odotuttamisen pidentäminen niillä joilla ei ole lähtömaan passia ei ole perusteltua

ihan lopuksi minä haluan päättää siihen mistä edustaja tuula väätäinen puhui nimittäin siihen että meidän täytyy myöskin miettiä että koko tätä kymmenvuotista historiaa jos katsotaan taaksepäin niin sen aikana meillä on ollut kaksi isoa ongelmaa

ja siinä suhteessa minä kiitän kyllä maijalaa että tämä on oikea periaate tämä kielikoulutus on avain koko tähän hommaan ja sen me olemme kyllä täysin missanneet

arvoisa puhemies

olen iloinen siitä että vaikka kello käy puolta kahdeksaa näin moni kansanedustaja on paikalla näin tärkeässä asiassa ja näin nopeasti sanottuna en tiedä olenko oikeassa vai väärässä mutta minusta tuntuu että näin pitkään yksittäisen säästölain kohdalla emme ole istuneetkaan pitkään aikaan

jossakin vaiheessa me joudumme myöntämään että näillä releillä joita on kokeiltu tähän asti joudutaan toteamaan että markkinat eivät vain kuulkaa kaikkeen pysty eivätkä kaikkea halua hoitaa

ja silloin niitä vastuunkantajia joutuu löytämään jostain muualta ja viimeinen oljenkorsi on tietenkin kuntien lisäksi valtio

tähän kotouttamiseen pitää laittaa määrärahat ja sen takia me olemme laittaneet lausuman tästäkin pöytäkirjaan valtiovaroissa että tähän kiinnitetään huomiota

minusta se on aika iso vetoomus kansakunnan ammattilaisilta eduskuntaan päin että tämä koko varhaiskasvatusta ja sen tilaa koskeva selvitys tehtäisiin ensin ja sitten tehtäisiin tämä kokonaisuus loppuun

perustuslakivaliokuntahan totesi että tähän liittyvät nämä ryhmäkoot ja totesi näistä ryhmäkokoasioista että ne pitää tuoda valtioneuvoston asetuksen sijasta eduskunnan lailla päätettäväksi

käytän poikkeuksellisesti puheenvuoron vain yhden edustajan puheenvuoroon liittyen sen takia että tässä edustaja vehkaperän puheenvuorossa oli monta sellaista asiaa jotka vaativat oikaisua

siltä osin myös sivistysvaliokunta on lainannut tätä perustuslakivaliokunnan kannanottoa siitä että kun varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja muutetaan ne pitäisi lailla vahvistaa

mutta minusta on nyt tärkeää ensinnäkin todeta että tällä hallituskaudella ei ole poistettu päinvastoin kuin väititte näitä perustamiskustannuksia

siitä syystä tietysti ammattilaiset ovat syystä huolissaan että miksi vasta sitten koko tämän kokonaisuuden kuluerä käydään läpi koska tosiasiassa sivistysvaliokunta itsekin kiinnittää huomiota siihen että näitä ongelmia tarkastellaan myöhemmin ja sitä kautta sitten pitää seurata

tosin on myönnettävä että itse olen hakenut vielä lisääkin tämän kaiken päälle koska meidän koulujen terveys ja turvallisuus on monella tavalla uhattuna

se ei ole pelkästään sitä että selkeytetään koulun pelisääntöjä kurinpidon suhteen vaan erityisesti luodaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä mikä selkeästi tuntuu olevan tämän päivän koulukulttuurissa se iso haaste jossa toimintaympäristöä on muutettava

sitten esititte että näitä kriteereitä ei ole kentän käytettävissä

en käyttänyt omaa puheenvuoroaikaani siihen että olisin käynyt täällä ikään kuin tätä paperishowta näyttämällä että paperit ovat olemassa ja ne on lähetetty kentälle

minusta on tärkeätä myöskin että me korostamme vanhemmuutta tässä ajassa eri näkökulmista ja pidämme huolta siitä että meille muodostuu ihan uudenlainen triangeli

siksi minusta on tärkeätä että kun me teemme esityksiä joilla on kauaskantoisia vaikutuksia myös nämä säästöt olisi arvioitu oikein

ei ole enää vain opiskelija oppilas ja oppilashuoltohenkilökuntaan kuuluva kouluyhteisön jäsen jotka sitten käyvät keskenään vuoropuhelua vaan siihen tuodaan luontevana osana triangelin osaksi myöskin huoltaja vanhempi

tältä osin jos kuntaliiton arvio lähtee siitä että kunnissa nämä säästöt jäävät puoliksi toteutumatta se on jo tarpeeksi kova kannanotto siihen että ongelmia saattaa tulla

eli koulutuksellinen tarve ja myöskin koulutuksen saatavuus eli kokonaisharkinta siitä tarvitaanko alueella koulutusta missä se sijaitsee mikä on väestöpohja ja minkälaiset taloudelliset ja ammatilliset edellytykset on koulutusta järjestää mikä on henkilöstön määrä tilat ja kelpoisuudet kaikki nämä on hyvin tarkkaan käyty läpi

on tärkeätä myöskin edustaja mäkisalo ropponen kantoi huolta siitä miten kouluyhteisöä voitaisiin tukea esimerkiksi työnohjauksen merkeissä

sitten minusta myös edustaja kontula kävi todella hienolla tavalla analysoimaan sitä miten toimintaympäristö lapsen kannalta ja nuoren kannalta kouluissa on muuttunut

minusta tuntuu että tämä kännykkäkeskustelu jota me olemme käyneet meidän yhteiskunnassamme nyt siitä onko oikein esimerkiksi kieltää kännykät koulussa kokonaan ei tässä ajassa vain ole osa tämmöistä yhteiskunnallista trendiä kun me katsomme ympärillemme

sitten ihan lopuksi puhemies minun on pakko todeta vielä tästä osaavimmasta kansakunnasta että me olimme jo ennen joulua edeltävän vuoden jouluna maailman osaavin kansa

täällä on jokaisella aikuisellakin oikeus siihen että apua saa hyvin nopeasti jos hätä tulee ja ei meidän kouluyhteisö voi olla irrallinen mistään muusta maailmasta

siltä osin jos yksinkertaisia saavutuksia voidaan mitata tämä jopa saavutettiin jo mutta se ei kerro koko totuutta eli aina pitää parantaa juoksua

eli vaikka näitä puuttumiskeinoja lisätään häiriökäyttäytymiseen niin kuitenkaan suomalaisen kouluyhteisön osa ei voi olla se että lapselta ja nuorelta katoaa tämä side siihen että turvaa ja apua saa omalla kännykällä pyytää

sitten yksi näkökulma josta on kovin vähän vielä puhuttu on se että on hienoa että tässä esityksessä kuitenkin taataan se mahdollisuus että lapsi voisi jäädä siihen samaan hoitopaikkaan

ihan viimeisenä arvoisa puhemies haluan vielä korostaa sitä että edustaja anneli kiljunen otti esiin erittäin hyvän teeman joka liittyy kyllä kääntöpuolena koko tähän juttuun

mutta konkreettinen kysymys käytännössä on se että tätä oikeutta on kuntien hyvin vaikea taata koska nämä tilanteet ensinnäkin muuttuvat hyvin nopeasti

minusta tämä huoli on tärkeää huomioida kun me käymme jatkossa keskustelua siitä mikä on suomalaisen peruskoulun tulevaisuus ja samalla siitä mikä on suomalaisen koulutuksen ja osaamisen tulevaisuus

työ on parasta lääkettä siihen ja työhön pääsee yleensä joko kielitaidon ja entisen ammattitaustan koulutuksen kautta tai sitten uudelleenkouluttautumalla tai freesaamalla sitä ammattikoulutusta joka on

meidän kaikkein heikoimpien oppitulosten lapset ovat kansainvälisessä vertailussa huippuja samassa näkökulmassa kun tarkastellaan huonojen oppimistulosten kanssa lapsia

meillä tällä hetkellä ongelma on se että meillä on monilla aloilla hyvin vähän näitä harjoittelupaikkoja

haluan tämän siteerata siitä huolesta joka minulla on nyt siitä onko tämä aidosti pystytty arvioimaan sillä vallalla joka eduskunnassa on

sitä kautta kaiken kaikkiaan eriarvoisuuden torjunta ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat varmasti tulevaisuuden koulun isoimpia haasteita ja minusta tällä lakiesityksellä siihen vastataan juuri niin kuin jukka gustafsson tässä edellä toi julki

tämä kuuluu näin puhemies

sivistysvaliokunta iski viimeisen naulan tolkullisen varhaiskasvatuksen arkkuun sanotaan oajstä

mietinnössään sivistysvaliokunta myöntää varhaiskasvatuksen ja päivähoito oikeuden rajausta koskevan lakiesityksen puutteet joita ovat muun muassa ristiriitaiset laskelmat kustannuksista ja laskelmien taustalla olevat vanhat tilastot

tästä syystä johtuen meidän täytyy pystyä sovittamaan yhteiskunnassa tämä kotouttamisen intressi se intressi että nämä olemassa olevat työpaikat ohjautuvat juuri myös niille ihmisille jotka ovat työttöminä ja sitten kaiken kukkuraksi vielä niin että me emme avaa sellaisia työmarkkinoita joilla tämä eun ulkopuolinen työperäinen maahanmuutto merkittävästi lisääntyisi tilanteessa jossa meillä ei ole kerta kaikkiaan siihen tarvetta

siltä osin näiden poolien laittaminen osaltaan kuntoon tarkoittaa sitä että hyvin yksisilmäisesti ei pysty katsomaan tätä keskustelua koska tosiasia vain on se että me emme kai voi tällaisessa työllisyystilanteessa myöskään ajatella että tätä suomalaista porukkaa ei työllistettäisi mihinkään tai tarjottaisi heille työtä

mutta siltä osin totean että se on hyvä huoli ja hyviä kotouttamistarinoita on löytynyt maatiloilta koska tosiasia on se että monissa töissä on koettu onnistumisen riemua ja kuten huomataan tämä keskustelu on monet kylät ovat saaneet uusia asukkaita juuri sillä että on tullut työvoimaa

hän esitteli vastalausettamme ja tässä vastalauseen ykkösmuodossa on kiteytetty sosialidemokraattinen toimintalinja täksi nelivuotiskaudeksi

on syytä todeta alkuun että tämä hallituksen valitsema talous ja veropoliittinen linja on väärä

mutta tärkeintä on todeta että jokaisesta työstä pitäisi myöskin maksaa viime kädessä palkkaa

yksinkertaisuudessaan me tulemme olemaan tilanteessa jossa hallitus pakastaa talouskasvumme ja kilpailukykymme koko ensi vuodelle ja tästä syystä tosiasiassa tulemme olemaan kurjistuvassa kehässä

heikon viennin ja tuotannon kasvu ja julkisen talouden velkaantuminen eivät tule korjaantumaan näillä liikkeillä joita hallitus esittää

siksi on tärkeää huomata että tämä hallitus tulee velkaantumaan enemmän kuin tänä vuonna eli enemmän kuin edeltävä hallitus esitti ja sen lisäksi velkaantumiskierre vain pahenee

lisäksi on syytä huomioida että hallituksen leikkaukset ja nämä palkanalennukset pakkopaketin muodossa tulevat heikentämään tulokehitystä seuraavina vuosina eri ammattiryhmiltä ja erityisesti kaikkein köyhimmiltä heikompiosaisilta työttömiltä ja perusturvan varassa olevilta jolloin lisää painetta tulee siihen että kotimarkkinoilta katoaa ostovoimaa ja sitä kautta työllisyys entisestäänkin heikkenee

arvoisa puhemies

satoselle jäi hiukan epäselväksi se mitä tarkoitin tällä työnteko oikeuden problemaattisuudella siinä suhteessa kun siihen nyt esitetään muutoksia

ensinnäkin se linjaus että hallitus aikoinaan naulasi kiinni sen että kokonaisveroaste ei tule nousemaan johtaa siihen että entistä vaikeampia leikkauksia on jatkossa tulossa

niin on selkeää että kyllä meidän täytyy arvioida valiokuntakäsittelyssä se mitä me tällä työnteko oikeuden odotuttamisella todella tavoittelemme ja kyllä meidän täytyy myös arvioida siitä saatavat hyödyt

julkisen talouden tasapainottaminen sosiaalisesti epäoikeudenmukaisella tavalla on varsin kova hinta maksettavaksi tulevalta sukupolvelta koska he tulevat näistä tämän ajan vääristä ratkaisuista maksamaan hyvin paljon

yritin problematisoida tätä toteamalla että ainakin vähemmistövaltuutettu on jo katsonut että tämä työnteko oikeuden odotuttaminen ei ole järkevää sillä on muitakin syitä kuin ed

mutta toisaalta tiedän että tässä on myöskin positiivinen näkökulma nimittäin että jos se sidotaan näin kuin on esitetty ehkä silloin harmaa talous vähenee ja se voi olla yhtä hyvä argumentti

arvoisa puhemies

on vaara että hallitus näillä sopeutustoimillaan vaarantaa kasvun ja kilpailukyvyn tavalla joka sitten tosiasiassa entisestään kurjistaa suomen taloutta

me jaamme tämän saman tuskan eli ymmärrämme hyvin alaa ja olemme tehneet omalta osaltamme nyt näitä varmistamistoimia jotta ensi vuoden suhdanneheilureissa me eläisimme yli

tältä osin nämä sopeutustoimet jotka ovat siis epäoikeudenmukaisesti valittuja mutta myöskin sellaisia toimia jotka kohdistuvat suomen elinvoimaisuuteen kasvuun ja kilpailukykyyn johtavat entisestään siihen että tämä talouspolitiikan iso linja tulee olemaan väärä koska ostovoima entisestään supistuu

arvoisa puhemies

tiilikaisen pitäneen kaksi hyvää puheenvuoroa opposition kannalta

todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä että me lähes kuusinkertaistamme normaalin vuokra asuntotuotannon ja tämä on minusta todella kova asuntopoliittinen juttu

pitämänne puheenvuoro täältä puhujapöntöstä ja tuo debattipuheenvuoro olivat erittäin hyviä mutta palaan näihin väittämiinne tämänkin puheenvuoron aikana ja ehkä mahdollisesti vielä jos debatti jatkuu

mutta yhdyn kyllä siihen että kun seuraavina vuosina näitä myöntövaltuuksia arvioidaan niin jos tämä nyt lähtee hyvin vetämään niin olen sitten omalta osaltani valmiina tarkastamaan näitä näkymiä mutta pidän tätä kyllä todella kovana poliittisena ponnistuksena ja vääntönä ja niin kuin tiedätte valtioneuvosto on siihen yksimielisesti yhtynyt

tässä ajassa on mahdotonta ajatella että me jättäisimme yksittäiset ihmiset jotka ovat joutuneet työttömiksi täysin heitteille

mutta arvoisa puhemies aloitan sillä miksi me sosiaalidemokraatit lähdemme siitä että tätä lakiesitystä ei voi hyväksyä elleivät nämä ehdotukset jotka me olemme tehneet muutoksiksi mene läpi ja ellei tätä lausumaehdotusta hyväksytä

minusta on käsittämätöntä että palkka ja yritystukia ei haluttu loppuvuonna nostaa tasolle jota tarvitaan